edelleen kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan etuudet jäivät hallituksen esityksessä huonommiksi kuin muilla

tämä on tärkeä hanke jolla voidaan ehkäistä lasten kaltoinkohtelua edistää sen tunnistamista ja parantaa kaltoin kohdeltujen lasten hoitoa ja heidän oikeusturvaansa

lapsireumapotilaat tarvitsevat oikea aikaisen monialaisen ja laadukkaan hoidon sekä kuntoutuksen

on hyvä että lastensuojelulain kokonaisuudistuksen toimeenpanossa havaittuja lainsäädännön kehittämistarpeita on selvitetty ja että esityksessä ehdotetaan lastensuojeluasioiden käsittelyä nopeuttavia muutoksia

mielestäni jo käsite tasa arvoinen avioliittolaki kertoo olennaisen eli kysymys on ihmisten välisen tasa arvon toteutumisesta lainsäädännössä

kyllä meille esimerkiksi valiokuntakuulemisissakin työmarkkinajärjestöjen edustajat toivat selkeästi viestin siitä että heille tuotiin tämä kelamaksun poisto pohjaksi neuvotteluille

kuten tiedämme on lastensuojeluasioiden määrä nykylain voimaan tultua ollut selvässä kasvussa

eli kaiken kehittämisen ei tarvitse tapahtua aina hankkeiden puitteissa vaan myös muuten esitettäisiin aina niitä parhaita toimintatapoja joissa voidaan yhteistyössä ja moniammatillisesti tukea lapsia ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa

sosiaali ja terveysvaliokunta katsookin että työmarkkinatukea on perusteltua maksaa odotusajalta myös kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle koska työnhakija ei itse voi vaikuttaa siihen millaisia palveluja on tarjolla ja monesti työelämävalmiuksia parhaiten edistäväksi palveluksi on työttömyyssuunnitelmaa tehtäessä katsottu kuntouttava työtoiminta

on tärkeää että palkalla tulee toimeen eikä osa aikatyöhön pakoteta

perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

osa aikatyö ei saa myöskään johtaa siihen että muut tekevät entistä enemmän tai osa aikainen tekee kokonaiset työt aiempaa pienemmällä palkalla

epävarmuutta on sekä potilailla itsellään että myös hoitajilla ja lääkäreillä sillä riittävää kokemusta reumapotilaan hoidosta ei vielä ole saatavilla

pääperiaatteissaan hallituksen esityksestä laadittu mietintö vastaa näkemystämme mutta jätimme mietintöön vastalauseen jossa erityisesti puutuimme kunnissa työskentelevien lastensuojelutyöntekijöiden tilanteeseen

kiitos yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietimme takaisin lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely

kansalaisaloitteessa esitetyllä muutoksella halutaan taata samat oikeudet sekä samaa että eri sukupuolta oleville pareille

ehdotus olisi myös linjassa muiden pohjoismaiden ja useiden muiden oikeusvaltioiden avioliittolainsäädäntöjen kanssa

minun on vaikea edelleenkin ymmärtää tämän keskustelunkin jälkeen miksi hallitus ei ryhtynyt heti hakemaan ratkaisua heinolan reumasairaalassa annettavan erityistason hoidon ja kuntoutuksen turvaamiseksi

tästä syystä valiokunta katsookin että eri palveluihin osallistuvien yhdenmukainen kohtelu kannustaa pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan ja ilmoittautumaan työnhakijaksi

vastalauseessamme esitämme lausumaehdotusta jonka mukaan hallituksen tulisi valmistella toimenpide esitys jolla kuntien lastensuojelutyöntekijöiden määrää lastensuojelutyössä vahvistetaan

arvoisa puhemies

euroopan unionissa ei ole asetettu jäsenmaakohtaisia sitovia energiansäästötavoitteita mutta on pidetty todennäköisenä että jatkossa päädytään juridisesti sitoviin säästötavoitteisiin uusiutuvan energian tapaan

aloitteen keskeisin muutosehdotus on avioliittolain muuttaminen siten että kahden samaa sukupuolta olevan henkilön on mahdollista solmia keskenään avioliitto

siihen olisi pitänyt ryhtyä hakemaan ratkaisua jo silloin kun tieto sairaalan merkittävistä taloudellisista ja toiminnallisista vaikeuksista tuli ministeriön tietoon

lastensuojeluasiakkuudet ovat ylipäätään viime laman jälkeen lisääntyneet selvästi ja uuden lain myötä lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt huomattavasti

on todella tärkeää että kunnissa varaudutaan nouseviin kustannuksiin

hallitus on kuitenkin leikannut säästötavoitetta ja nostanut sähkönkulutusennustetta jotta saadaan ikään kuin välttämätön tilaus ydinvoimalle

erityisen vastuulliseksi tämän tekee se että että kyse on se että kyse oli hoidosta joka oli keskitetty valtakunnassa ainoastaan heinolan reumasairaalaan

turvallinen ja laadukas päivähoito on perheille ja lapsille yksi tärkeimmistä kunnan peruspalveluista ja sen laatu on säilytettävä korkealla tasolla

nyt ollaan sitomassa suuret pääomat ydinvoimaan ja ne pääomat ovat poissa energiatehokkuuden ja uuden energiateknologian kehittämisestä

jatkossa myös samaa sukupuolta oleviin puolisoihin sovellettaisiin nimilain säännöksiä yhteisestä sukunimestä sekä adoptiolain säännöksiä jotka koskevat aviopuolisoiden oikeutta adoptoida yhdessä lapsi

arvoisa herra puhemies

nyt ministeriö on ilmoittanut keskittävänsä vaativamman hoidon kolmeen valtakunnalliseen osaamiskeskukseen ja vaikeiden reumatautien hoitovastuun viiteen yliopistosairaalaan

täällä esityksessä lukee että poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten että poliisilaitokset voisivat antaa toimeksiannon laissa tarkoitettujen vartijan tehtävien suorittamisesta myös turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoille

meidän pitää kaikin tavoin turvata heille hyvä kasvuympäristö

hallituksen olisi pitänyt lisätä energiansäästötavoitetta ja panostaa nykyistä huomattavasti enemmän energiatehokkuuteen ja teknologian kehittämiseen

muutoksella voitaisiin vähentää myös byrokratiaa kun tarve erotella ihmisiä rekisteröityihin puolisoihin ja aviopareihin poistuisi

henkilökuntaa on liian vähän monesti sosiaalityöntekijältä puuttuu lastensuojelun muodollinen pätevyys ja lisäksi työntekijöiden vaihtuvuus on suurta työn vaativan luonteen ja heikkojen työolosuhteiden vuoksi

tästä voisi syntyä maahamme uusi nokia valitettavasti nyt ei tällä esityksellä sitä synny

tällä halutaan tuoda jonkinlaista lohdutusta reumapotilaille uskoa siihen että asia tullaan hoitamaan mutta se antaa kyllä onnettoman kuvan terveydenhuollon järjestämisen tilanteesta tällä hetkellä maassamme

nyt kysyisin ministeriltä

arvoisa rouva puhemies

on selvää että lasten oikeusturva voi toteutua ainoastaan jos sosiaalitoimeen varataan riittävät resurssit ja lastensuojeluun erikoistuneiden sosiaalityöntekijöiden määrä turvataan

maailmassa jossa kilpailu kaikesta ja etenkin uusiutumattomista raaka aineista käy yhä kovempana on ydinvoimaan sijoittaminen jo lähtökohdiltaan vanhanaikainen ja lyhytnäköinen ratkaisu

adoption osalta jo tällä hetkellä jokaisella suomalaisella on oikeus adoptioon yksilötasolla

tässä väittää että minä oikein tuleeko tämä tavallaan avaamaan ehkä poliisien osalta myös muita toimeksiantoja joita sitten tämmöiset turvallisuusalan elinkeinoluvan omaavat yritykset ja toimijat mahdollisesti sitten tulisivat toteuttamaan jotka tällä hetkellä kuuluvat nyt poliisien tehtäviin

tällä hetkellä samaa sukupuolta olevan parin adoptioprosessissa ensin toinen osapuoli adoptoi yksin ja sen jälkeen toinen adoptoi puolisonsa lapsen

mielestämme hallituksen tulisi toimia siten että saataisiin aikaan valtakunnallinen sosiaalityöntekijöiden pätevöitymiskoulutus

ydinvoimaan liittyy myös riskejä joita ei voi sivuuttaa

sosiaalialan perustutkinnon ja riittävän työkokemuksen omaavat henkilöt voisivat hankkia muodollisen pätevyyden ja näin lisätä ja vahvistaa kuntien käytössä olevaa ammattitaitoista henkilökuntaa

ydinvoimalaonnettomuuteen liittyvät riskit ja toisaalta ydinvoimarahastojen minimaalisen pienet korvausvastuut on yksi iso kysymys

lakimuutos antaisi parille oikeuden hakea adoptiota yhtä aikaa

kyse oli kahdesta miljoonasta eurosta jonka avulla sairaalan toimintaa olisi pystytty jatkamaan ainakin toistaiseksi

ja pitää muistuttaa että kaikkein olennaisinta ja tärkeintä lapsen näkökulmasta on että hän kasvaa rakastavassa perheessä perhemuodosta riippumatta

samanaikaisesti voitaisiin määrittää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden enimmäisasiakasmäärät laissa samoin kuin lastensuojelun työntekijöiden täydennyskoulutusvelvoite

vaikea tilanne olisi pystytty siten hallitsemaan

summa ei olisi pelastanut sairaalaa mutta se olisi turvannut potilaille hoidon jatkuvuuden ja antanut lisäaikaa sairaalan tilanteen perusteelliseen selvittämiseen

kolmas ongelma on ydinjäte jota ei ole vielä loppusijoitettu missään maailmassa eikä meillä ole tällä hetkelläkään tietoa siitä miten tullaan suomessa tämän osalta tekemään

lapsen kannalta on myös tärkeää että yhteiskunta ja hänen läheisyydessään olevat ihmiset hyväksyvät hänen perheensä samalla lailla kuin muutkin perheet

arvoisa puhemies

lakiesityksessä on korostettu lastensuojelulain ehkäisevää luonnetta nostamalla ehkäisevä lastensuojelu omaksi pykäläkseen

jos toteutamme hallituksen esityksen se tarkoittaa ydinjätteen riskien sälyttämistä tuleville sukupolville jopa vuosituhansien päähän

lopuksi arvoisa puhemies vaikka tasa arvoinen avioliittolaki tuo käytännön helpotusta samaa sukupuolta olevien parien elämään ja lakiesitys on siinä mielessä erittäin perusteltu näkisin että viime kädessä tämän aloitteen hyväksymisessä on kyse jakamattomasta ihmisarvosta ja ihmisoikeuksien toteutumisesta

sinänsä lastensuojeluilmoitusten kynnyksen madaltuminen mahdollistaa varhaisen puuttumisen ongelmiin ja oikea aikaisen ohjaamisen palvelujen piiriin

voisin olla tekemässä ydinvoiman puolesta myönteistäkin päätöstä jos kokonaisuus olisi lähtökohdiltaan ja sisällöltään erilainen

kymmenessä vuodessa lastensuojelun avohuollon piirissä olevien lasten määrä on jopa kaksinkertaistunut ja myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvanut rajusti

edellyttäisin että ydinvoimaratkaisu perustuu vahvaan visioon tulevaisuuden päästöttömän ja uusiutuvan teknologian kehittämisestä ja siihen satsaamisesta sekä sitoutumisesta kunnianhimoisiin energiansäästötavoitteisiin

osalle perheistä tarjotaan valitettavasti lastensuojelupalveluja tai muita erityispalveluja siksi ettei peruspalveluja kuten esimerkiksi kotipalveluja ole saatavilla

jos meillä olisi käsittelyssä tällainen energiaratkaisu voisin ajatella ydinvoiman rakentamisen olevan esimerkiksi käytöstä poistettavien reaktorien korvaamista kuten päätös jonka joudumme mahdollisesti pian tekemään loviisan voimalan osalta

yhteiskunta toimii tässä asiassa siis todella nurinkurisesti etenkin kun tiedämme että lastensuojelutoimet ovat paljon kalliimpia kuin ehkäisevät toimet

arvoisa rouva puhemies

lopuksi

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

vaikka nyt uudistetaan sosiaali ja terveyspalveluiden rakenteita elikkä parannetaan perustason sosiaali ja terveyspalveluja ja lisätään palveluiden välistä integraatiota niin tämän koko rakenneuudistuksen tärkeimpänä tavoitteena on se kaikkein tärkein

olen keliakiaverkoston puheenjohtaja ja me olemme käyneet tätäkin keskustelua siellä pitkään ja tehneet myös verkostona oman lakialoitteemme jonka pohjalta esitimme keliakiapotilaiden tai gluteenittomia ruokia käyttävien ihmisten ruokavaliokorvauksen indeksiin sitomista jotta sitten voitaisiin edes jollakin tasolla ylläpitää tätä kustannuskehitystä

kyseessä on kansalaisten kannalta erittäin tärkeä lainsäädäntöuudistus

jälleen kerran annetaan kuva että tälle päätökselle ei ole vaihtoehtoja että nollavaihtoehto on pelkkä vitsi ja että ydinvoiman vastustaminen olisi epäisänmaallista

laissa määritellään hyvin pitkälle kunnan tehtäviä ja kuinka demokratia ja kansalaisen vaikutusvalta kunnassa tullaan toteuttamaan

ilmoituskynnyksen madaltaminen ei saa merkitä sitä että peruspalvelut käyttävät lastensuojeluilmoitusta entistä herkemmin ja sen varjolla väistävät velvollisuutensa tukeen

samaan aikaan kun ydinvoimalobbaus esittäytyy vahvassa asiantuntijaroolissa se kuitenkaan pelaa voimakkailla mielikuvilla

arvoisa herra puhemies

peruspalvelujen piirissä annettavan tuen tulee olla ensisijaista lastensuojeluun ohjaamiseen nähden

on aivan totta kuten edustaja savola äsken totesi että kustannukset keliakiapotilaitten osalta ovat nousseet huomattavasti

ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on nyt noin kahden vuoden ajan tuottanut kokeilun puitteissa opiskeluterveydenhuollon palveluja seinäjoen ja saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille

tällainen liioittelu on minusta erittäin vastenmielistä ja asiantuntematonta

arvoisa puhemies

esityksen mukaan päätös lapsen sijoittamisesta vankilaan vanhemman vankeuden ajaksi siirretään vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaiselle

haluaisin tässä puheenvuorossani kiinnittää huomiota oikeastaan vain yhteen asiaan elikkä kansalaisdemokratiaan ja osallisuuden vahvistamiseen

kun järjestäjät ja tuottajat ovat suuria yksiköitä saadaan henkilöstöresurssit ja osaaminen tehokkaaseen käyttöön jolloin palveluita saisi nykyistä sujuvammin ilman turhaa odottamista ja ilman ylimääräistä vastuun siirtelyä eri toimijoiden välillä ja sitä kautta asiakkaan pompottelu vähenee ja palveluiden laatu paranee

muutos on sinänsä erittäin tervetullut mutta se on myös kunnalle tuleva uusi tehtävä

ythsn malliin sellaisena kuin se on käytössä yliopistoissa kuuluu pakollinen terveydenhoitomaksu joka peritään ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä

jos ja kun myös rahoitusvastuu siirretään kunnille olisi hallituksen esityksessä tullut selkeästi määritellä kunnille tulevat kustannuserät ja varata kunnille tarpeelliset resurssit tähän työhön

ja tää kun kyse on pää kun meillä on tässä yhteydessä käsittelyssä myös sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistus niin tässä yhteydessä on ehdottoman tärkeää että kansalaisten vaikuttamiskanavia parannetaan ja asukasdemokratiaa vahvistetaan

sen sijaan tässä ammattikorkeakoulukokeilussa terveydenhoitomaksun maksaminen on vapaaehtoista

kokeilussa ei näin ollen täysin toteudu ythsn mallin vakuutusluonteisuus eli se että maksu maksetaan riippumatta siitä käytetäänkö palvelua vai ei

sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen yhteydessä on useaan kertaan kansalaisilta tullut suuri huoli siitä kuinka kunnan ja kuntalaisen ääni tulevaisuudessa tullaan huomioimaan

nykyiset kokemukset erilaisilta yhteistoiminta alueilta osoittavat että palveluiden saavutettavuus on parantunut ja palveluverkon sisällä voimavaroja on jaettu aiempaa tasaisemmin

koska maksu on vapaaehtoinen on lappeenrannan yksikössä noin puolet ja seinäjoen yksikössä reilu kolmannes opiskelijoista maksanut terveydenhoitomaksun

toivoisin että tulevaisuudessa tähän asiaan kiinnitetään huomiota ja varmasti keliakiaverkosto pitää omalta osaltaan tätä keskustelua yllä ja muistuttaa hallitusta että tämä joukko ihmisiä saa oikeudenmukaisen kohtelun myös tältä osin ja toivon että tulevaisuudessa tämä asia korjataan

näin myöskään palveluiden rahoitusosuudet eivät toteudu vastaavaksi kuin mitkä ne ovat yliopisto opiskelijoiden terveydenhuollossa

keskittämisen sijaan tai sen rinnalla palveluita on hajautettu ja myös kotiin viedään yhä vaativamman hoidon ja hoivan palveluita

arvoisa herra puhemies

lisäksi kokeilupaikkakuntien kunnat joutuvat varautumaan opiskelijoiden terveydenhoitopalvelujen tarjoamiseen niille opiskelijoille jotka eivät maksa terveydenhoitomaksua ythslle

nostan julkisen talouden suunnitelmasta esiin muutamia asioita joita painotimme valtiovarainvaliokunnan mietinnössä

arvoisa puhemies

eli suuri organisaatio ei sulje pois lähipalveluja

nyt tämän lain myötä voidaan olettaa että lasten ja nuorten näkemykset tulevat systemaattisemmin ja pitkäjänteisemmin osaksi kunnan toimintaa

parasta siellä on ollut nimenomaan se että olemme osanneet sekä integroida perustason terveydenhuollon ja sosiaalipalvelut että tuoda erikoissairaanhoidon mukaan isoon kokonaisuuteen juuri sitä mitä me tässäkin hallinnonuudistuksessa haemme

toivon että kunnissa näitten nuorisovaltuustojen toimintoja kehitetään ja vahvistetaan ja annetaan nuorisolle ja nuorisovaltuustolle mahdollisuus aitoon vaikuttamiseen